tänään tässä salissa tulee olemaan käsittelyssä myös vuosilomalainmuutos joka tähtää jälleen kerran pienten lasten vanhempien tässä tapauksessa äitien taloudellisen aseman heikennykseen

tämän yhteydessä on syytä varmistaa että uudenlainen suunnitelma todella kelpaa esitettäväksi myös tahoille jotka vaativat esimerkiksi kuntoutussuunnitelmaa ehtona erilaisille palveluille ja tuille

myös sote uudistus aiheuttaa huolta nykyisissä sosiaali ja terveydenhuollon järjestäjissä etenkin koska samaan aikaan tapahtuvat uudistukset luovat painetta supistaa ja keskittää toimintoja

toivottavasti pikkuhiljaa ymmärretään että suoran kansanvallan lisääntyminen tarkoittaa epäsuoran edustuksellisen kansanvallan roolin pienentymistä

arvoisa puhemies

joka tapauksessa me tarvitsemme tai paremminkin lapsemme tarvitsevat toimivan ja laadukkaan oppimisen polun turvaavan varhaiskasvatuslain

edistävätkö nämä toimenpiteet nämä leikkaukset joita tässä talousarviossa nyt esitetään nämä leikkaukset niin eristävätkö ne todellakin kotimaista työllisyyttä tai parantavatko nämä toimenpiteet yrittäjyyttä nyt kun olemme tämän kotimaisen ostovoiman varassa tällä hetkellä

muun muassa pohjois pohjanmaan liitto on vedonnut sen puolesta että valtiovalta pidättäytyisi suurten toiminnallisten muutosten tekemisestä palveluiden tuottamiseen ennen sote uudistuksen voimaantuloa ja viittaa tällä juuri päivystysasetuksen aiheuttamiin toimintojen supistuksiin

tekstissä vaaditaan läpinäkyvämpää päätöksentekoa ja mainitaan että kuntien lukumäärän vähentäminen heikentää demokratian toteutumista lähidemokratiana

olisitteko te valmis lisäämään pääomatulojen progressiivista verotusta kiristämään osinkojen verotusta ja palauttamaan kaikista rikkaimpien maksaman varallisuusveron

synnytystoiminnan lisäksi päivystysasetus ajaa alas esimerkiksi mielenterveyspalveluiden yksiköitä jolloin hoitoon hakeutumisen kannalta muutoinkin vaikeassa tilanteessa olevien potilaiden sairaalamatkat pitenevät

vähintä mitä tälle voidaan tehdä on sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislain säätäminen siten että sote alueiden päättäjät valitaan suorilla kansanvaaleilla

viime viikolla jätetyssä kirjallisessa kysymyksessäni tiedustelen peruspalveluministeriltä mistä kiirehtiminen johtuu ja onko sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelussa huomioitu päivystysasetuksen tai uuden sote budjettikehysjärjestelmän vaikutukset

siinä missä kokouspalkkio on parempituloisille pieni korvaus käyttämästään ajasta sosiaalitukea saavasta se voi tuntua rangaistukselta

tarkoituksena ei varmasti ole pienituloisten kansanryhmän pitäminen kansanvallan marginaalissa joten asia tulee ratkaista selkeällä lainsäädännöllä

valitettavasti kansalaisaloitejärjestelmä pakottaa nykyisellään aloitteen tekijät lykkäämään aloitteen toimittamista eduskunnalle siten että se tulee käsittelyyn vasta ensi vaalikaudella

niin kuin edustaja marin totesi olemme hyvällä alulla mutta nämä eivät ole tietenkään riittäviä toimenpiteitä ja toivommekin että esimerkiksi translaki uudistetaan mahdollisimman pian samoin kuin hedelmöityshoitolaki äitiyslaki

elikkä me haluamme nostaa esille ne puutteet joista esimerkiksi edustaja laukkanen totesi että tässä on edelleen tekemistä ja toivomme että nykyhallitus vie eteenpäin myös näitä muita muutosehdotuksia ja esityksiä jotka ovat tarpeen jotta suomessakin ihmisoikeudet saadaan kansainväliselle tasolle ja jotta meidän ei tarvitsisi hävetä maailmalla sitä että suomessa ihmisoikeudet eivät vieläkään toteudu vaikka usein markkinoimme itseämme tämmöisenä mallimaana jossa tasa arvo toteutuu

haluan kyllä todeta tässä että lakivaliokunnassa käytiin erittäin rakentavaa toisia kunnioittavaa keskustelua ja siitä haluan kyllä kiittää kaikkia lakivaliokunnan jäseniä ihan erikseen

on todella surullista ja järkyttävää kuulla että hallituspuolueiden edustajat puolustavat hallituksen miljardien koulutusleikkauksia sillä että kun aikaisempikin hallitus leikkasi niin kyllä mekin voimme yhä vain enemmän leikata

olemme voineet olla ylpeitä siitä että aiemmat sukupolvet loivat tämän meidän koulutusjärjestelmämme jota tänä päivänäkin ympäri maailmaa arvostetaan

valitettavasti hallituspuolue edustajat kyllä puhuvat kauniisti koulutuksesta mutta teidän tekonne kertovat kyllä jotain aivan muuta

arvoisa ministeri eikö teitä ja hallitusta yhtään pelota se miten ajamanne miljardien koulutusleikkaukset tulevat vaikuttamaan tulevaisuudessa

eikö teitä lainkaan huolestuta suomen pysyvä osaamistason heikkeneminen koulutuksen eriarvoistuminen tai yhä useamman lapsen ja nuoren syrjäytyminen yhteiskunnasta

siellä ei ole ollut leikkaussalia synnytyssalia vapaana

on ollut aika ikäviä tilanteita kun siellä on oikeasti verhon takana synnytetty ja moni ohi kulkeva ihminen siinä on sitten nähnyt koko tapahtuman

pienissä synnytyssairaaloissa sitten taas on se henkilökunta saatavilla ja on todellakin niin kuin tässä todettiin sellainen kiireettömyys kodinomaisuus mikä sen parempi alku lapselle ja vanhemmuudelle on kuin se että henkilökunnalla olisi aikaa muutakin kuin käydä vain vilkaisemassa ovelta ja jatkaa matkaa

arvoisa rouva puhemies

nythän ollaan käsittelemässä kansalaisaloitetta jonka lähtökohta on muuttaa päivystysasetusta synnytystoiminnan osalta

tämä periaate ei kuitenkaan toteudu kaikkein suurimmassa tarpeessa olevien perheiden kohdalla sillä lapsilisä vähennetään perheen toimeentulotuesta

siellä on kiteytettynä se kaikista tärkein ydin elikkä että otettaisiin huomioon pitkät etäisyydet mutta potilasturvallisuutta vaarantamatta missään tapauksessa sitä ei kukaan meistä halua tehdä

tähän pohjaten teenkin esityksen että käsittelyn pohjaksi otetaan kansalaisaloitteen mukainen säännösehdotus

lasten köyhyysriski on erityisen suuri yksinhuoltajavanhempien perheissä sekä perheissä joissa lapsiluku on suuri

arvoisa rouva puhemies

lapsiasiavaltuutettu on arvioinut että heikossa taloudellisessa asemassa olevien perheiden köyhyys syvenee tulevina vuosina

nykyinen hallitus ei puutu millään tavalla tähän kehitykseen päinvastoin

huoli toimeentulosta nakertaa vanhempien jaksamista ja useasti myös lapset murehtivat perheen tilannetta vaikka vanhemmat haluavat suojella lapsia huolilta

tarvitsemme pikaisesti keinoja heikossa taloudellisessa tilanteessa olevien perheiden auttamiseksi ja yksi keino on muuttaa lainsäädäntöä niin että lapsilisiä ei oteta huomioon toimeentulotuen määrässä

siitä me emme pääse yli eikä ympäri etteikö tämä lakiehdotus lisää lasten eriarvoisuutta ja lisää sukupuolten välistä epätasa arvoa

edustaja sarkomaa ensimmäisessä debattipuheenvuorossaan minun mielestäni ansiokkaasti nosti esille sen että tästä pitää tehdä laaja vaikutusarviointi

mutta sen lisäksi tarvitaan kokonaisvaikutusarviointia lapsiperheisiin kohdistuviin säästöihin ja heikennyksiin miten ne vaikuttavat tavallisen perheen toimeentuloon

siinä mielessä pitäisi hälytyskellojen hallitusedustajien päässä soida

minultakin saa kiitosta se että vanhus ja vammaisneuvostot ja nuorisovaltuustot on otettu tässä laissa mukaan ja se että lähidemokratiaa edelleen kehitetään ja asukkaiden osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksia parannetaan on tietysti kiitoksen paikka

se mikä huolestuttaa on se että suomessa ei köyhällä ole varaa vaikuttaa ja kysyisinkin ministeriltä sellaisesta asiasta että onko oikein että työtön voi menettää päivärahansa tai äitiyslomalla oleva osan etuisuuksistaan osallistuessaan kunnanvaltuuston kokouksiin

tähän haluaisin saada vastauksen

tehdäänkö tälle asialle jotakin

lakien vaikutusten arviointi on erittäin tärkeää yhteiskunnan toiminnan ennakoitavuuden kokonaissuunnittelun ja kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta

oleellisia ovat muun muassa vaikutukset perusoikeuksien toteutumiseen sukupuolivaikutukset ja tietysti lapsivaikutukset joiden arvioinnin pitäisi olla osa kaikkea lain säätämistä ja poliittista päätöksentekoa

valiokunnassa yhdyimme tarkastusviraston näkemykseen valtioneuvoston kansliaan perustettavasta yksiköstä

uskon että asian valmistelussa arvioidaan toimielimen riippumattomuuden ja itsenäisyyden merkitystä ja sen vaikutusta sijoittumiseen valtioneuvoston tai eduskunnan yhteyteen

varsinaisessa vaikutusten arvioinnissa on tietysti vaarana että perusoikeus lapsi ja sukupuolivaikutusten arvioinnit osoittaisivat näiden asioiden ristiriidan vallitsevan talouskurin mukaisen politiikan kanssa

tärkeää olisikin käydä poliittisen päätöksenteon perustana käytettävistä talousennusteista ja niiden perusteista avointa ja riippumatonta tieteellistä keskustelua ja pyrkiä parantamaan arviointimenetelmiä tieteellisellä tutkimuksella

arvoisa rouva puhemies

olemme käyneet täällä salissa erittäin mielenkiintoista keskustelua ja itsekin olen erittäin iloinen siitä että työministeri lindström on suhtautunut tähän nyt käsillä olevaan tärkeään kansalaisaloitteeseen myötämielisesti ja on omien sanojensa mukaan valmis tätä viemään eteenpäin hyvässä yhteishengessä ja edistämään tätä nollasopimukset kieltävää kansalaisaloitetta

arvoisa puhemies

selonteko on neljä vuotta sitten käsitellyn selonteon päivitys

periaatteessa se olisi voitu antaa suoraan selvityksenä valiokunnalle mutta selonteon antaminen ja sen kuljettaminen lähetekeskustelun kautta valiokuntaan antavat asialle enemmän painoa

arvoisa puhemies

täällä on käyty todella mielenkiintoista keskustelua tästä fennovoiman periaatepäätöshakemuksesta ja itsekin kun tulen tuolta ydinvoimalapaikkakunnan naapurikaupungista raahesta teräskaupungista ihmettelen kyllä edustaja kerolan näkemystä siitä että paikalliset ihmiset olisivat tämän hankkeen takana suurimmalta osin

paljolti vision toteutus riippuu myös yksittäisistä yrityksistä ja yritysten yhteistoiminnasta siitä miten ne kykenevät löytämään sellaista mielekästä liiketoimintaa joka tukee näitä tavoitteita

tätähän ei ole koskaan mitattu missään vaikkakin valtuustoaloitteita neuvoa antavan kansanäänestyksen tekemiseksi on tehty sekä pyhäjoella että raahessa

usein nollasopimuksia perustellaan sillä että näiden kautta nuoret pääsisivät paremmin kiinni työelämään mutta itse en ymmärrä sitä perustetta minkä takia nuorten pitäisi kestää työelämän epävarmuutta vanhempia ikäluokkia paremmin

mutta esimerkiksi keskustapuolue ei ole halunnut mitata tätä kuntalaisten mielipidettä ja se on todella harmi demokratiaa kun itsekin kuitenkin kannatan

suomalaiset nuoret itsenäistyvät ja muuttavat pois kotoa varhain ja tämä työelämän epävarmuus mistä nollasopimukset ovat kuvaava esimerkki vaikeuttaa nuorten itsenäistymistä

teoriassa metsästä voidaan kerätä marjoja ja sieniä huomattavasti enemmän tai kaivosten sivukiveä on vaikka kuinka paljon tarjolla hyödynnettäväksi mutta pitää olla yrityksiä jotka saavat siitä kannattavaa liiketoimintaa

minäkin kyllä tiedän että sinne odotetaan kieli pitkällä työvoimaa ja saataisiin palvelusektorille uusia työpaikkoja yrittäjiä ja se on se positiivinen puoli se ainoa rusina tässä pullassa

tärkeää kuitenkin on että silloin kun on erityisesti tarpeen turvata luonnon ja muut ympäristöarvot sekä ihmisten terveys ja turvallisuus lupa ja valvontaviranomaisten voimavarat ovat riittävät

arvoisa puhemies

nollatuntisopimukset eivät kuulu suomessa vain opiskelijoiden todellisuuteen sillä yli puolet nollatuntisopimuksella työskentelevistä pitää ansiotyötä pääasiallisena toimintanaan

valtiollinen kaivosyhtiö olisi perusteltu sillä näyttää että talvivaaran kaivosyhtiön konkurssi tuo joka tapauksessa yhteiskunnalle melkoiset vastuut

lisäksi kaivoksen ehtyessä jälkeen jäävät sivukivitonnit tyhjät asunnot ja muut rakennukset sekä tarpeettomaksi jäävä perusrakenne joten yhteiskunnalle on joka tapauksessa tärkeää varautua ajoissa kaivoksen ehtymiseen

tämä kertoo siitä että nollatuntisopimukset aiheuttavat monissa perheissä vaikeita toimeentulo ongelmia ja suoranaista köyhyyttä elikkä moni joutuu sieltä toimeentulotukiluukulta sitten hakemaan välttämätöntä perustoimeentuloa jotta saa perheelleen leipää ja maksettua laskut

keskusta näyttää haikailevan maa ja metsätalousministeriöstä luonnonvaraministeriötä jolloin sinne siirretäisiin merkittävä osa nykyisistä ympäristöministeriön tehtävistä

tällainen muutos saattaisi olla kohtalokas

olisiko heillä pokkaa mennä sanomaan näin kolmen lapsen yksinhuoltajalle joka miettii tarjoaako työnantaja ensi kuussa tarpeeksi työtunteja jotta vuokra saadaan maksettua ja lapsille ruokaa

luonnonvarojen omistuksesta selonteossa ei ole uutta kerrottavaa

työntekijä joka saa koko ajan olla huolissaan toimeentulonsa riittävyydestä ei ole motivoitunut ja tehokas

arvoisa puhemies

luonnonvaramme ja osaamisemme tarjoavat runsaasti uusia kestäviä mahdollisuuksia tuottaa vastuullisesti kansallista arvonlisää ja hyvinvointia tulevillekin sukupolville sekä korkeaan arvonlisään perustuvia tuotteita ja palveluita kansainvälisille markkinoille

tällä hetkellä nollasopimuslaisen ja muissa epätyypillisissä työsuhteissa olevan on vaikeaa ja joskus jopa mahdotonta suunnitella lomia harrastuksia tai lapsen hoitoa

suomi on luonnonvaroiltaan rikas maa ja luonnonvarojen kestävän ja järkevän hyödyntämisen kautta maamme saa myös elintärkeitä vientieuroja kansalaisten hyvinvointipalveluiden rahoittamiseksi

työelämä on todellakin pirstaloitunut ja yhä useampi työskentelee määräaikaisissa ja osa aikaisissa työsuhteissa osa omasta tahdostaan mutta suuri osa vastentahtoisesti

on pakko sanoa tässä vielä siitä että vaikka meillä työnantajilla on lisätyön tarjoamisvelvoite niin valitettavasti aika harvoin työpaikoilla tätä lisätyön tarjoamisvelvoitetta noudatetaan niin kuin lailla on ollut tarkoitus turvata tämä

suomen merkitystä ja asemaa ei pidä vähätellä sillä maamme sotilaallisella puolueettomuudella ja sen säilyttämisellä on suuri merkitys niin turvallisuus työllisyys kuin talous voi valita laskuni pitää apetit talossa talouspoliittisestikin tarkasteltuna

tähän minä toivoisin myös nyt kun tämä lakialoite on tullut eduskuntaan ja lähtee lausuntokierrokselle kiinnitettävän entistä enemmän huomiota jotta nämä reilut pelisäännöt todellakin saadaan turvaamaan työntekijöiden oikeuksia

arvoisa puhemies

opintoaikoja on jo rajattu ja opintotuen kriteerejä on toistuvasti tiukennettu ja nyt mahdollisuuksia opiskelun iloon aiotaan entisestään vähentää

opiskelijajärjestöt ovat huomauttaneet ettei koulutusalan tai oppilaitoksen vaihtaminen kesken opintojen ole läheskään niin vaivatonta kuin hallitus antaa ymmärtää